synnynnäisenä pasifistina säikähdin tätä armeijan kieltä kun en ole viime aikoina näitä puolustusvaliokunnan hengentuotteita niin tarkkaan lukenut ja sihteerikin näkyy vaihtuneen

kuoppa ovat arvostelleet niin kuin aina pitääkin hallitusta siitä että toimenpiteet ovat ajassa vääriä ja tehottomia ja ties luoja mitä

asko seljavaaralle

hän ansaitsee kyllä johonkin pystin kun hän on hallituksen uljain puolustaja ja taistelija joka innostuksissaan lupaa sellaistakin mitä me muut tavalliset talliaiset ja pulliaiset emme oikeastaan keksikään luvata muun muassa korvamerkittyä määrärahaa kunnille jnp

arvoisa puhemies

ei oo mittää

se on huumetuotannon korvaaminen vehnän tuotannolla maissin tuotannolla jnp

kuopan äskeiseen puheenvuoroon solidiumin osalta

arvoisa edustaja se toimenpide oli nyt hyvä jos sitä käytetään sillä tavalla että valtio hankkii omistuksia suomalaisilta markkinoilta tilanteessa jossa suomalaista perinteistä tuotantoa on luiskahtamassa vaikka minne omistukseen

tästä tässä on kysymys

teoriassa on juuri niin että täällä pitää noudattaa työehtosopimuksia ja kaikkea muuta paikallista lainsäädäntöä työsuojeluasioita jnp

selontekoon valittua taisteluosastokonseptin sisällön kuvailuun keskittyvää lähestymistapaa puoltaa se ettei unionin taisteluosastoja ole vielä käytetty missään

mutta kyllä on tietysti sillä tavalla että edustaja ansaitsee tuon huomionosoituksen ilman muuta jonka totesin

käytännön tasolla se on aivan kokonaan muuta

se on harmaata työvoima asiaa mitä suurimmassa määrin ja jos ei muuta niin se houkutellaan se työvoima siihen käytännön tasolla

toisaalta valittu lähestymiskulma johtaa vääjäämättä siihen että taisteluosastojen korkeaan valmiuteen asettamista koskevat selonteot ovat sisällöllisesti ja informaatioarvoltaan väistämättä toistensa kaltaisia

mutta tämäkin läpyskä mikä tuli helmikuussa tänä vuonna on armeijan kalustoluettelon liite jossa on uusittavia osia ja muutama päivämäärä ja sopimus jnp

asko seljavaaran ylistyksestä kertomatta on se että tämähän oli nopea toimenpide

tähän liittyy toinen asia

elikkä tuossa tilanteessa juuri vaadittiin psykologisesti vaikuttavia toimenpiteitä että hallitus on pelissä mukana

valiokunta pitääkin erittäin tärkeänä selonteon linjausta siitä että ennen valmiusvuoroa ja sen aikana eduskunta pidetään informoituna kaikista sellaisista kehityskuluista jotka saattaisivat johtaa taisteluosaston käyttöön

se on se miksi ei viranomaisilta saa sellaista dataa joka nyt täällä on tullut esille josta käyvät nämä toimeentuloturvan piiriin kuuluvat asiat ilmi

oikein erikoisesti etsin sieltä jotakin ja se aivan erityisen etsinnän kohde oli finanssikriisi ja sitä seurannut talouskriisi

mutta sellaisesta kuvauksesta ei kyllä ole rääpystäkään mikä edes jollakin tavalla kertoo olkoon siellä pohjoisessa tai helmandin maakunnassa etelässä minkälainen on se tosiasiallinen tila johon meidän pitäisi mielikuvituksemme projisoida ja se on huono homma

silloin odotettiin että nämä kansainvälisesti sovitut pöytäkirjat ratifioitaisiin keskusteluihin osallistuneitten maitten elimissä hallintoelimissä päätöksentekoelimissä mutta näin ei nyt sitten ole riittävässä määrin tapahtunut

siis mikäpä olisi parempi foorumi pohdiskella tätä asiaa kuin pohjoismaiden neuvosto jossa on mukana eurovaltio ja ei eurovaltioita ja sitten vielä taloudellisessa katsannossa aika tavalla romahtanut valtiokin

arvoisa puhemies

belgia eu puheenjohtajakaudellaan oikein lupasi että se hoitaa tätä asiaa harvinaisen suvereenisti kuntoon

kun tässä nyt kerta kaikkiaan haastetaan koko eduskunta taas yhdellä kertaa tällä vakiotekstillä olisiko sentään paikallaan kuitenkin menetellä niin että viimeistään seuraavan eduskunnan aloitettua työnsä käytäisiin tämä konsepti kokonaisuudessaan ihan tarkkaan läpi ja mietittäisiin että se malli mikä valitaan on käyttökelpoinen tilanteessa jossa eduskunta on koolla silloinhan ei mitään ongelmia ole vaikka aamuyöstä kutsua meidät tänne paikalle mutta sitten jos sattuu olemaan poissa tuolla kotitanhuvilla sitä varten olisi sitten omat menettelytavat

ja mitä löysin arvoisa puhemies

kumpula natrille palata näihin kantoasioihin ja nyt se tulee sen ensimmäinen osio

erkki virtasen erinomaisen hyvässä puheenvuorossa oli kohta jossa hän totesi että nyt tämä keynes on taas noussut kun oli murjottuna nurkassa pitkän aikaa

urpilaisen puhereferaatin jossa hän kiinnitti näihin asioihin huomiota

se kertoo siitä että nämä metsäteollisuuden yhtiöt ovat myyneet metsäomaisuutensa yleensä mutta upm kymmene ei

arvoisa puhemies

en löytänyt sillä lukemisella

eduskunnan päätettyä juurikäävän torjunnan tukemisesta upm kymmene päätti ottaa päätehakkuun kuusikoissa käyttöön ja se tarkoittaa käytännössä sitä että jotta se juurikäävän torjunta saataisiin tehokkaaksi niin kannot nostetaan pois

erkki virtanen olla siinä se että bretton woodsin takana takapiruna oli aikoinaan juuri keynes elikkä toisin sanoen kun parempaakaan ei täällä länsimaailmassa ole niin kysymys on uudesta alusta eikä sen kummallisemmasta

arvoisa puhemies ole sitä mieltä että että

siitä soitettiin melkein joka viikko silloisen kauppa ja teollisuusministeriön virkamiehelle ja irvailua otettiin vastaan

aivan lyhyesti

omassa puolueessani ja omassa eduskuntaryhmässäni oli erityinen etyj vihollinen jos näin voidaan sanoa joka täällä salissakin puhui etyjin hautajaisista jnp

ihmettelin syksyllä onkohan joku käynnistänyt tällaisen erityisoperaation kun tähän aloitteita rupesi tulemaan ja yhteydenottoja sieltä ja täältä ja nyt sitten vuodenvaihteessa vielä uudestaan

nyt kun tämä kulttuuri on muuttunut sellaiseksi jota elämme niin nyt sitä pitäisi tässä yleisessä arvioinnissa käyttää hyväksi

mitä taas tulee siihen että keskustasta vedotaan keynesiin niin keynesillä oli tämä sosiaalinen ulottuvuus mukana joka on loistojuttu ja niin oli alkiolaisuudessakin taikka on

näin oli metsäntutkijoitten suositus

ja toivotti sille ikuiseen perikatoon joutumista

nyt on sitten ihan viime aikoina ruvettu räpeltämään vähän muissakin paikoissa kuin päätehakkuukuusikoissa

ja silloin jäsenvaltioitten tavallisilla rivikansanedustajilla niin kuin juuri puhuvallakin voisi olla todella mielenkiintoista luettavaa mitenkä eri pohjoismaiden neuvoston jäsenvaltioitten tiimoilta näihin

se tuli nyt vihonviimeistään tässä pisteessä vihonviimeisellä hetkellä sillä nythän on käynyt selväksi että talvivaaran kaivoksessa se nikkeli olikin sivutuote kysymys on uraanikaivoksesta

taimela sitten kertoi sen että tässä on ollut aktiiveja tahoja eri puolilla

ja sellaiseen että kun ollaan istuntotauolle lähdössä ja jos on olemassa jotakin sellaista erityistä merkityksellistä odotettavissa niin viime töinään ennen tauolle lähtemistä eduskunta saisi informaation mitä on odotettavissa esimerkiksi kesäisen istuntotauon aikana niin että jokaisella on silloin se odotusarvo olemassa omassa mielessään millä tavalla varautuu näihin tilanteisiin

ja nyt olemme me jotka olemme näistä asioista erikoisesti kiinnostuneita vaatineet että näissä on hyvin selvästi otetaan kantaa siihen että nämä ympäristönsuojelulliset näkökohdat ja ravinnekiertonäkökohdat ja tämmöiset otetaan hyvin selvästi huomioon

mietintö päättyy kahdeksaan eri lausumaehdotukseen jotka ovat hyvin yleisluontoisia

ja nyt sitten ollaan tilanteessa kun hänen suuri toiveensa ei toteutunut että me pystymme erästä välinettä kansainvälisessä politiikassa ja ihmisoikeuksien vaalimisessa pitämään osaltamme yllä

se on merkinnyt käytännössä sitä että on tullut perehdyttyä pikkuisen tähän asiaan ja saanut henkilön edustajan vihkiytymään tukemaan tätä hanketta

yksi näistä ehdotuksista koskee taiteen keskustoimikunnan muuttamista taiteen edistämiskeskukseksi

oli päätynyt b b ryhdikkään lyhyt yrityskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lain sisällön vilinä mukaisina tähän arvoisa puhemies

edustajan kadulla

minua kiinnostaa yksi mielenkiintoinen yksityiskohta tässä raportissa ja se on se että kun suomi asetti tai se kai oli ulkoministeri kanerva silloin joka asetti kolme erityisedustajaa erityistehtäviin silloin toimikautenaan niin kun kreikasta tuli puheenjohtajavaltio niin onko kreikalla ollut mitään papua tehdä jotain samanlaista joka vahvistaisi etyjiä

tähän haluan varsinaisesta puheenvuorostani unohtuneena asiana kiinnittää huomiota että kun kirjailija apurahat kuuluvat taiteen keskustoimikunnan rooteliin nykyisessä järjestelyssä niin tietysti ne sitten tässä siirtyisivät tuonne taiteen edistämiskeskuksen toimialalle

edellisessä vastauspuheenvuorossani kiinnitin huomiota siihen että arvoisan ministerin puheet pikkuisen muuttuvat mutta loppui aika muistuttaa teitä siitä mitä te sanoitte ensimmäisessä siis varsinaisessa esittelypuheenvuorossa

korhonen kiinnitti huomiota tuohon arktisten aromien tilanteeseen suomussalmella ja se löytyy oksien kuolee kun yhdyn siihen huoleen minkä tämä määrärahojen myöntämispäätösketju on tuottanut

poimin sen tältä samalta sivulta

mitä siellä on aivan erityisen merkityksellistä edistettävää silloin on tietenkin se että kaunokirjailijoitten ja tietokirjailijoitten kohtelu tulee edes kohtuullisesti yhtäläiseksi

yritämme olemme nopeatahtisessa osuudessa joka tarkoittaa sitä mitä vidima temppua ivo nosti punan kodin arvoisa puhemies

viime syksynä oikein vietimme yhtä aamupäivää tämän tämä on hieno

on erinomaisen hyvä asia että tämän mietinnön on laatinut ulkoasiainvaliokunta sen takia että laajan turvallisuuden käsitteen puitteissa ulkoasiainvaliokunta on voinut viitata aikaisempaan keskustelualoitteeseensa näissä asioissa

voisiko ajatella yhtään sillä tavalla että tätä koko asiaa rationaalisesti mietittäisiin ja osoitettaisiin jonkinlaista empatiaa sitä rahoittajaa kohtaan kun velalla rahoitetaan näitä operaatioita

täällä on todettu että kotitalousvähennys on tullut niin kuin jäädäkseen ja toisekseen että harmaata taloutta tällä torjutaan

vahasalon pari puheenvuoroa sitten esittämässä eivät paljon selvinneet nämä ammattikorkeakoulujen ja tiedeyliopistojen asiat

tuntuisiko ministeristä millään tavalla mahdolliselta se että kun nyt se lainsäädäntö jonka eduskunta on nyt hyväksymässä ihan tässä lähihetkien aikana mahdollistaa tämän pienimuotoisen tuotannon sitten sanotaan mikä sitä on

mutta arvoisa puhemies olen huomannut että tämä liittyy kyllä tähän politiikkaan jota nyt kokoomuksen kansanedustajat aika runsaasti harrastavat

niin osoitettaisiin myöskin rahoittajalle joka on lainaamassa muualta rahaa niin että se on

nimittäin arvoisa puhemies tilanne on maapallolla muuttunut erittäin nopeaa vauhtia

nyt jonkinlaista empatiaa koska minä luulen että se erikoisesti seuraavalla vaalikaudella tulee hallitsemaan kaikkea keskustelua

meillä loppuu ruoka meillä loppuu juoma siis tarkoitan makeaa vettä meillä loppuu energia ja meillä loppuu yleinen yksilöihin ja yhteisöön liittyvä turvallisuus

nyt meni ihan sekaisin

oli armeijalle ja suomen poliisille ylivoimainen tehtävä selvittää kumpi meistä on kumpi

tässä on nyt se pelko että siellä valtiovarainministeriössä ollaan miettimässä että poistetaan kotitalousvähennys kokonaan kun pitäisi tässä velkaantuvan suomen tilanteessa saada verokertymää nousemaan

siis toisin sanoen maapallo kriisiytyy erinomaisen kovaa vauhtia

minä onnistuin olemaan toisen ihmisen puolesta armeijassa aika kohtuullisen ajan ennen kuin selvisi armeijalle kuka minä oikeastaan olen

tämähän tarkoittaa käytännössä sitä että vaikka olisi kuinka pasifisti ihan kaikkien periaatteitten mukaan tämä tilanne johtaa kilpailuun resursseista ja kun kilpailu resursseista kärjistyy niin se johtaa resurssisotiin ja arvoisa puhemies nehän ovat tällä hetkellä jo maapallon arkipäivää siis meillä käydään resurssisotia

nuorisovaltuustot nämä tämän tyyppiset kanavat ovat varsinkin niitä nuoria varten joilla on rooli asema tehtävä tämmöisen järjestäytyneen yhteiskunnan ja kansalaisvaikuttamisen puitteissa

eli tässä on vaaransa tällä tiellä on selvästi vaaransa arvoisat kokoomuslaiset ystävät

riskiä siitä että mielenkiinto konseptia kohtaan hiipuu jäsenmaissa mikäli valmiusvuorossa olevia taisteluosastoja ei operaatioihin käytetä

arvoisa puhemies

nyt tällä käsittelyssä olevalla lakiesityksellä halutaan nimenomaan saada ne nuoret ikään kuin aktiivitoimien piiriin joihin myöskin ed

pulliainen viittasi elikkä ne jotka ovat riskissä pudota kaikkien tuolien väliin joilla ei ole mitään mihin tarttua

näissä on tapahtunut äärimmäisen merkittävä periaatteellinen muutos aivan äskettäin ja se on itse asiassa tapahtunut menneen talven aikana

se on hyvin varteenotettava riski ja siitä kannattaisi olla tyytyväinen että pysyvät hengissä

elikkä siis sanomani oli lyhyesti sanottuna se että kannattaisi pikkuisen miettiä että joku voi ihan pihilistisesti lukea nämä tekstit ja miettiä inhimillisesti ja humaanisti näitä asioita

kun finanssikriisi muuttui talouskriisiksi ja luonnonvarakriisiksi niin ne joilla vielä oli pääomia teollisuusvaltioitten joukossa ryhtyivät ostamaan muita maita

tästä erinomaisen havainnollinen esimerkki on etelä korea joka on ryhtynyt kehitysmaista ostamaan valtavia maa alueita omaa ruokatuotantoaan varten

kun entisessä elämässäni olen ollut tekemässä kansanedustajille lakialoitteita myöskin yliopisto ja korkeakoulumaailman ja tiedehallinnon kannalta näihin käyttötarkoituksiin niin noteeraan suureen arvoon kaikki ne lakitekstit laki aloitteet jnp

se on ryhtynyt ostamaan muun muassa näistä ivy maista kollektiivisesti ilmaistuna öljylähteitä itselleen siis toisin sanoen moniksi kymmeniksi vuosiksi itselleen energianlähteitä ja ne on käteisellä vielä maksettu kaikki tämä on olennainen asia

ensinnäkin kun eduskunnan pääsihteeri on paikalla teen rakentavahenkisen aloitteen että valiokuntaneuvos marja ekroosille myönnettäisiin joku kunniamerkki joskus lähitulevana aikana

minä odotin vähän toisenlaista mutta olen positiivisesti yllättynyt tästä

mitä arvoisa puhemies tämä käytännössä merkitsee sitä että kun mitsui enää vie menokäteisellä vielä maksettu kaikki on lainaa

niillä luodaan suomalaista sivistyshistoriaa